kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtäminen käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle on haastava uudistus

elikkä talouselämän kannalta on todella tärkeää että kirjaamisasioiden siirrossa onnistutaan ja voidaan olla vakuuttuneita lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin merkittyjen tietojen luotettavuudesta

sähköinen kiinteistöjen vaihdanta tulee lisääntymään ja asettaa myös omat haasteensa ja onkin tärkeää että henkilöstöresurssien erityisesti lakimiesten riittävyyden ohella varmistetaan ensi vuoden budjettiin riittävät määrärahat kuten valiokunnan mietinnössä todetaan

arvoisa puhemies

kotimaisen elintarviketuotannon jatkuminen edellyttää riittävää määrää sukupolvenvaihdoksia samoin kuin jatkajia jotka ovat halukkaita tekemään investointeja

hemmilä selvitti niin hallituksen esitykseen ei alun perin sisältynyt vuokrausvaihtoehtoa luopumistapana mutta valiokuntakäsittelyssä tämä vaihtoehto otettiin edelleen mukaan tosin aiemmasta tiukennettuna

hallituksen esitys valiokunnan tekemin muutoksin on hyvä

maa ja metsätalouspääluokan esitys on pääosin hyvä mutta joitakin pieniä haasteita siellä on muun muassa kemera rahoitus on semmoinen mihin kaivataan lisää rahaa

täytyy toivoa että tässä työssä onnistutaan

arvoisa puhemies

makeraan ja kemeraan on tulossa tarvittavaa lisärahoitusta ja muitakin hyviä kohteita siellä on mutta on toki haasteitakin

mutta viljapuolella tilanne on vaikea ja täällä tuli jo edustajien nylund ja kalmari puheenvuoroissa esiin etanolitehdasmahdollisuus joka ratkaisisi myös kotimaisen salmonellavapaan valkuaisrehun tuotantoa mutta varmaan tarvittaisiin vielä lisää keinoja joilla nämä viljamarkkinat voitaisiin saada korjattua

arvoisa puhemies

valtiontalouden tarkastusvirastolla on erittäin tärkeä tehtävä erityisesti tässä taloustilanteessa edistää tuloksellisuutta ja korkealaatuista valtiontalouden hoitoa

arvoisa puhemies

laitinenkin täällä totesi

maaseudun tietoliikenneyhteydet ovat puhuttaneet ja näyttää siltä että hallitus on ottanut asian hoitoonsa ja se on erittäin tärkeätä koska tietoliikenne tämän päivän yritystoiminnassa on välttämätön asia ja siihen on pakko panostaa jotta yritystoiminta maaseudulla voi jatkossa menestyä

hallitus on luvannut tuoda ensi vuoden alussa elvytyspaketin josta riittänee rahaa myös kiireellisiin ja suunnittelun puolesta nopeasti toteutettaviin liikennehankkeisiin

alatalokin täällä jo aiemmin toi esille

teemahankerahoituksen lisääminen liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi

haluan nostaa myös yksityistieavustukset esiin

maatalouden rakennemuutos on lisännyt maatalousyritysten ja muidenkin maaseudulla asuvien liikkumistarvetta ja metsähakkeen käyttöä ollaan lisäämässä ja tämä lisää kuljetustarvetta maaseudulla oleellisesti

kalusto on suurentunut ja tiet ovat kapeita ja heikkokuntoisia ja maaseudun harvenevien yrittäjien kustannukset tältä osin ovat kasvamassa merkittävästi

eräs ongelma liittyy myös näihin liikenneturvan parantamisiin kun rakennetaan tärkeille liikenneväylille keskikaiteita ja samalla sitten kevyen liikenteen väylä liittymien vähentymisen taito takasi ykspisteiden määrää väylien lisääntyessä yksityisteiden liittymät vähenevät ja tämä aiheuttaa myös sitten osaltaan merkittävästi lisää kustannuksia niille ihmisille jotka joutuvat näitä teitä käyttämään

kun viljelyspinta alat ovat kasvaneet ja peltoja joudutaan viljelemään hyvin pitkienkin etäisyyksien päässä niin näitten yksityistiekustannusten osuus on merkittävästi nyt sitten lisäämässä maatalouden muutenkin lisääntyneitä kustannuksia

on tullut toivomuksia jo aiemminkin että yksityisteiden arvonlisäverotus pitäisi poistaa ja tämän tapaisia vaatimuksia tulee jatkuvasti koska kustannukset kasvavat ja nämä valtionavustuksetkaan eivät sitten näihin käyttökustannuksiin tule avuksi